arvoisa puhemies

kaiken lisäksi ne ovat hankkeita jotka ovat nokia vetoisia joihinka nokia yleensä on ottanut partneriksi jonkun sellaisen alihankkijan tai osatoimittajan jonka kanssa nokia on tehnyt yhteistyötä

arvoisa puhemies

no nyt tällä esityksellä siis myöskin nämä vaihtoehtorahastot tulevat tämmöisen vissinlaisen sääntelyn piiriin

mitä tulee näihin liittyviin riskeihin mitä ne riskit ovat niin ensinnäkin mitä vielä tähän target maksujärjestelmään tulee totta kai niihinkin liittyy vissi riski mutta se riski on kuitenkin aika teoreettinen

tähän saakka jotkut valiokunnat ovat saaneet selvityksen siitä missä tässä asiassa mennään miten asiat ovat edenneet ja nyt on tänään tämä keskustelu täällä

luulin että en pysty olemaan tässä vaiheessa enää mukana keskustelussa ja toivoin että edustaja kärnä olisi voinut aloittaa mutta ehkä ihan muutama sana jo muodollisuuden vuoksi puheenjohtajan kommenttina

kaiken kaikkineen voidaan sanoa että kataisen hallitus sai hyvän perinnön perinnön joka tähtäsi kasvuun ja kasvun kautta edellytysten luomiseen sille että hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja riittää ja suomi selviytyy jatkossakin hyvinvointiyhteiskuntana

sanoin tämän sen takia että me viime vaalikaudellakin toivoimme ja odotimme että saataisiin euroopan unionin laajuinen ratifiointi aikaiseksi niin että laajalla eurooppalaisella rintamalla löytyisi yhteiset pelisäännöt miten näissä asioissa toimitaan mille periaatteelle yhteinen ydinvastuujärjestelmä euroopassa rakentuisi

myönnän sen että tämä on vaikea ja edellisen vaalikauden aikaan kun sama ostohanke oli vireillä en suostunut silloin siihen että se myytäisiin

sääntely on vähän erilaista kuin näitten varsinaisten sijoitusrahastojen esimerkiksi sillä tavalla että raportointivelvollisuus niin kuin sanottu koskee näitä kaikkia mutta näitten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen kohdallahan kysymys on siitä että ne pääsääntöisesti tähtäävät joihinkin nimenomaisiin sijoituskohteisiin verrattuna siihen mikä on näitten varsinaisten sijoitusrahastojen rooli

se vastasi niin pitkästi kuin mahdollista uusiutuvalla ja sen jälkeen kun uusiutuva ei riitä tyydyttämään tätä kysyntää siihen sitten tuli nimenomaan tämä ydinvoima lisäksi

miten tästä eteenpäin

tämä on himmeli tämä hämärtää demokratian tämä vie kansanvallan tuonne ties minkälaiseen metsään

ihan muutama kommentti asiaan joka tuolla talousvaliokunnassa sitten tulee seikkaperäisesti läpikäydyksi ja kuulluksi asiantuntijoiden osalta totta kai myöskin valiokunnan jäsenten keskinäisissä keskusteluissa ruodituksi hyvin tarkasti

päätöksenteko lainmukainen oikeus ja velvollisuus tämän suostumuksen suhteen on yksiselitteisesti valtioneuvostolla ja valtioneuvosto sen päätöksen tietysti tekee

ja kun aikaisemmin tämän sai markkinoilta nyt sitä ei saa niin helposti toki jotkut saavat ja nyt sitten tämä viennin rahoitus on sitä että se viejä vaikkapa joku nimeltä mainitsematon hissiyhtiö nyt sitten tämän vientiluoton kanssa tekee diilin ja kertoo sille ostajalle että tässä rahoituspaketti näillä ja näillä ehdoilla ja sitten se ostaja kenties kaupan tekee

arvoisa puhemies

tässä mielessä vaikkei rahassa ole kysymys isosta asiasta kysymys on periaatteellisesti mielestäni erittäin vaikeasta asiasta ja täytyy myöntää että aika lähellä oli ettei myöskin keskusta asettunut tätä esitystä vastaan

jos oikein yrittää kuvitella sitä milloin siinä menetyksiä ihan oikeasti voisi syntyä niin silloin jos kerta kaikkiaan koko eurojärjestelmä ja euroopan keskuspankki menisivät noin kuvakielellä sanottuna pirstaleiksi eikä niille tulisi mitään seuraajaa joka ottaisi tavallaan hommat hoitaakseen ne mitä nyt ekplle kuuluu niin teoreettisesti ajatellen siinä tilanteessa tietysti noita menetyksiä voisi tulla

täällä tapahtuu sisämaassa tällainen erittäin merkittävä muutos ja turpeen käyttö sisämaassa nimenomaan lämmityksen ja sähkön tuotannossa selvästi vähenee

edelliseen liittyen vielä haluan ihan muistuttaa vain siitä että toki mekillä siis matkailun edistämiskeskuksella tähänkin saakka on ollut yhteyksiä finpron läpi maailman olevaan organisaatioon ja ne yhteydet ovat ihan toimineetkin kohtuullisen hyvin

tässähän kysymys on siitä että tässä esityksessä ehdotetaan kilpailu ja kuluttajavirastojen tehtävät nykyiset tehtävät jotka hoidetaan tällä hetkellä temin alaisissa kahdessa eri virastossa kuluttajavirastossa ja kilpailuvirastossa uudella lailla säädettäväksi samaan kilpailu ja kuluttajavirastoon

mutta kun tämä hyödyntämiskuvio saadaanko sokli ylipäänsä niin kuin hyödynnettäväksi ja onko sillä hyödyntäjällä riittävät muskelit oliko sillä vanhassa omistuksessa riittävät muskelit ja pystyisikö tämä uusi omistajuus sen sitten paremmin takaamaan kun tämä asetelma oli nykyhallituksen pöydällä niin myönnän että en sitten enää ollut vastustamassa kun mikä vuosi se nyt oli pari kolme vuotta sitten tähän liittyvät ratkaisut tehtiin

monessa yhdyn siihen mitä edustaja heikkilä sanoo mutta nyt oli hivenen väärä käsitys siitä miten suuren siivun nokia on näistä rahoista vienyt

sallikaa se mikä kaikessa muussa euroopassa on totta

arvoisa puhemies

jos eduskunnassa sen jossakin valiokunnassa halutaan vielä myöhemmin kenties vielä myöhemmin tässä ei kovin monta viikkoa välttämättä enää tarvita mutta jos halutaan tässä välissä vielä tietoa niistä perusteista kaiken sen jälkeen kun kaikki paperit on meillä ministeriössä niin toki ministeriöni ja itsekin olen valmis tulemaan kertomaan esimerkiksi asianomaisille valiokunnille jotka haluavat lisää tietoa mutta sen jälkeen päätös kyllä etenee sitten valtioneuvoston rooteliin koska lain mukaan sillä on myöskin velvollisuus tämän ratkaisun käsittelemiseen

yritin tunnistaa missä kaikessa me olemme lopulta eri mieltä

nyt sen jälkeenhän mikä veroesitys on ja energiaveropaketin kokonaisuus on sen ja tämän kokonaisuuden jälkeen me olemme tilanteessa jossa kivihiilen alas ajaminen tulee olemaan paljon hitaampaa kuin eräiden muiden fossiilisten polttoaineiden

ja se vastaan asettuminen ei ollut perusteltua ei perustu niin ei perustunut nimenomaan siihen että olisimme sen takia olleet vastaan että olisimme tuulivoimaa vastaan ja vaikka suomen valtio vähän auttaisikin ahvenanmaata se kaikki oli ihan ok mutta se mikä oli vaikeaa ylittää oli se totuus että nyt me emme tiedä mikä suomen vastuiksi lopulta tulee

mutta nyt kun joudutaan kaikesta tinkimään ulkoasiainhallinnon siis edustustolaitoksen eri puolilla maailmaa olevista voimavaroista tingitään finpron voimavaroista nyt juuri tällä kertaa ei tingitä mutta kumminkin tiukkaa on kaikkien näiden valtiojohtoisten tehtävien hoidon kannalta niin on ihan hyvä saman sateenvarjon alle nämä kaksi tehtävää mekin ja finpron tehtävät saattaa tämä näin toistamiseen sanottuna

näyttää nyt vain siltä ja se oli minun viestini että kerta kaikkiaan näköjään näissä asioissa on äärimmäisen vaikeaa saada edes euroopan unionin sisällä yhteisiä pelisääntöjä puhumattakaan että maailmanlaajuisesti viime kädessä ratkaisujen pitäisi olla maailmanlaajuisia niitä maailmanlaajuisesti aikaansaataisiin

kuulin kun menin tuonne työhuoneeseen tapaamiseen että ministeri huomautti että onhan se vattenfallkin että samalla tavalla menetellään nyt kuin vattenfallin kohdalla

mutta siitä hallitusta voi toki syyttää ellei se ryhdy niin kuin ei ole ryhtynyt niihin toimenpiteisiin joilla voitaisiin pehmentää sitä edessä olevaa ja nyt jo oikeastaan käsissä olevaa hidastuvan hiipuvan talouden kehityksen vaihetta johonka me olemme ajautuneet josta seuraava askel vie meidät kohti taantumaa ja laman portillekin ennen pitkää

niiden sijoitusportfoliot pitää hajauttaa ja ne voivat sijoittaa sekä pörssiin että yksityisiin yrityksiin ja monella muullakin tavalla näiden välillä on selkeä ero

tämä riski toki on kaikesta huolimatta tällä hetkellä varsin pieni

tausta tälle hankkeelle tietysti on joissakin selkeissä järjellisissä perusteluissa

tämä oli välttämätöntä sanoa koska täällä on puhuttu monien muittenkin asioitten yhteydessä siitä minkälaisia tällaisia markkinapuutteita on tämän kriisin jälkeen syntynyt

ensimmäinen tietysti on se että tätä kautta toivotaan että löydetään ja saadaan ylipäänsä painoarvoa entistä enemmän näille molemmille asioille yhdistämällä sekä niitä voimavaroja että ylipäänsä näiden kilpailu ja kuluttajakysymysten ikään kuin fokusta että kyetään sitä nostamaan ja näin arvioidaan tapahtuvan sillä että ne toimivat samassa virastossa ja samoissa puitteissa yhdessä virastokokonaisuudessa

jos sanoin niin sitten se on oikein koska käytän sitä lukua mikä tässä on tieteellisesti arvioitu

arvoisa puhemies

ensinnäkään vattenfall ei ole suomalainen perusomistukseltaan suomalainen yhteisyritys vaan se on jo tällä hetkellä ja sillä hetkellä suomen rajojen ulkopuolelta omistettu yhtiö eikö niin

arvoisa puhemies

jäi äsken vielä se seikka sanomatta että mekin toiminnot ovat entistä enemmän maailmalla ollessaan sitä että ne ovat tällaista maamarkkinointia ja ison suomi kuvan markkinointia

ne ovat vakuudettomia koska kun markkinoilta ostetaan velkapapereita eihän niihin oikeastaan voikaan liittyä mitään varsinaista vakuutta

tämä on uskomaton tarina miten maailmanyhteisö tässä asiassa on menetellyt

tästä ongelmakohdasta huolimatta päätimme kuitenkin keskustassa että me emme äänestä tätä vastaan vaan tuemme tässä asiassa sitten kuitenkin hallitusta sillä toiveella että hallitus aikanaan sitten informoi eduskuntaa siitä mikä se valtion vastuu lopulta tuli olleeksi

tässä on yksi esimerkki markkinapuutteista ja sitä ollaan paikkaamassa ja minä erittäin mielelläni kannatan tätä hallituksen esitystä

arvoisa puhemies

hallituksen budjettiesitys ensi vuodelle päinvastoin leikkaa niitä talouden kasvun eväitä joita välttämättä suomi tässä tilanteessa tarvitsisi jotta ei sinne laman kurjuuteen tästä sukellettaisi

näillä esityksillä sisämaassa nimenomaan turve vähenee puu ottaa siellä tilaa koska kysymys on olemassa olevista laitoksista ja niissä nimenomaan tämä polttoaineen muutos tulee tapahtumaan mutta niin kuin on moneen kertaan sanottu täällä kivihiilialueella ei vielä ratkaisuja ole löytynyt

vielä ties kuinka monennen kerran tästä ihan pienen pienien biokaasulaitosten osalta

mitä lakien voimaantuloon tulee ja niitten säätämiseen ainakin kaksi kysymystä liittyi siihen tavoite on että kun eduskunta tulee kesälomalta kaikki keskeiset lait ovat eduskunnan pöydällä niin että hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta kaikki nämä lait millä uusiutuva toteutetaan saadaan budjettilakeina voimaan

maailmassa on vasta kaksi maata suomi ja ruotsi jotka ovat varautuneet voi sanoa kunnolla ydinpolttoaineen loppusijoitukseen ja maailmassa on kymmeniä kymmeniä vuosia jo käytetty ydinvoimaa ja ydinenergiaa ja ydinmateriaalia on syntynyt todella jo pitkältä pitkältä pitkältä ajalta

ja toisekseen vattenfallin osuus on vain muutama prosentti koko näistä siirtoverkoista kun taas fortum on suomalaisomisteinen valtionenemmistöomisteinen ja sen osuus markkinoista on huomattavan paljon suurempi ja tietyillä maantieteellisesti ja strategisesti tärkeillä aloilla ja maantieteellisillä alueilla se hallitsee näitä siirtoverkkoja ihan täydellisesti

en tiedä mitä vuotta ed

kuitenkin nämä paperit ostetaan aina kulloiseenkin markkinahintaan eli monessa tapauksessa nämä on ostettu selvästi alle sen tason mikä on niiden papereitten alkuperäinen liikkeellelaskuhinta jolla ensi vaiheen ostajat ovat näitä velkapapereita ostaneet

muuten näihin toimintoihin on paljonkin huomautettavaa mutta näiltä osin siis kun on kysymys viennin rahoituksen tästä järjestelystä tämä on ihan hyvä

pulliainen puolestaan tarkoitti mutta ehkä me nyt maapallon tulevan väen määrän osalta löydämme yhteisymmärryksen jos ei muuten niin jonkun neuvottelupöydän ääressä

suuret suomalaiset matkailualan yritykset täällä toimivat lapin ja keskisen suomen ja muunkin suomen matkailutoimijat osallistuvat itse suoraan maailmalla niihin isoihin matkailumarkkinatapahtumiin ja tekevät siellä nämä sopimukset

käytännössä se tarkoittaa metsien ja peltojen ja jossakin määrin erilaisen biopohjaisen jätteen joka viime kädessä pohjaa sekin peltoon tai metsään biokomponenttien hyödyntämistä ja käyttämistä

se on pakko täälläkin ratkaisu löytyä ja olen tässä erittäin iloinen että toisin kuin jotkut muut tahot todellakin näitten alueitten keskeiset energiatoimijat ovat ymmärtäneet mitä kello on lyönyt ovat valmiita lähtemään toimenpiteisiin joilla toimilla kivihiilen jota käytetään huikean paljon enemmän kuin näitä muita päästöllisiä fossiilisia polttoaineita tätä kivihiiltä päästöjä eniten aiheuttavaa energiaraaka ainetta joka on vielä tuontiraaka aine alasajoon päästään myöskin täällä

välillä kun aina vielä toistamiseen sanon on sellainen käsitys että kyllä tämä markkinatalous tässä nyt jyllää niin tämäntapaisissa asioissa tosiasiassa on käynyt niin päin että valtioiden vastuut ovat selvästi lisääntyneet

kilpailu ja kuluttajavirasto ehdotetaan perustettavaksi siirtämällä siihen virastoon näitten molempien lakkautettavien virastojen tehtävät ja henkilöstö

jaa jätän muille aikaa

oikein pelkistetty viesti on siis tässä vielä kertaalleen

mutta varsinkin tämmöisen pienemmän ja keskisuuren alan yritystoiminnan kannalta on erittäin tärkeää että niillä on näitä kontaktipintoja joissa ne voivat tukeutua maailmalla oleviin muihin suomalaisiin toimintoihin

no välivarastoinnit totta kai ovat olemassa ja ne ovat kaikesta päätellen asianmukaiset mutta loppusijoitukseen kunnolla varautuneita maita on kaksi

hallitus leikkaa myös maakuntien aluekehitysrahoista niistä voimavaroista joita maakunnat käyttävät oman alueensa elinkeinoelämän ja talouden kehityksen hyväksi

myös nyt sitten nämä erilaiset erikoiset sijoitusrahastot jännää ja sijoitusrahastot erikoissijoitusrahastot nämä pääomasijoitusrahastot kiinteistörahastot ja vastaavat tulevat samantyyppisen sääntelyn piiriin

minusta todellakaan niin paljon kuin arvostankin arvoisa ministeri teitä tämä esimerkki ja vertaus ei nyt ollut kyllä kerta kaikkiaan mistään kotoisin

vakuudet ovat nätti viikunanlehti jonka takana hallitus vie suomea entistä suurempiin vastuisiin joihinka liittyvät entistä rajusti suuremmat riskit

saksassakaan ei ole kovin isoista prosentuaalisista osuuksista kyse ja siellähän se biokaasu perustuu pellossa varta vasten sitä tarkoitusta varten kasvatettavaan biomassaan

euroopan unionissa ei ole yhtään maata jossa metsäbion osuus olisi niin suuri kuin meillä tai jossa bioraaka aineen osuus ylipäänsä koko käytettävästä energiasta sen suhteellinen osuus olisi niin suuri kuin meillä

tosiaan yksikkötyökustannuskehityshän ei ole vain palkkakehitys vaan se on palkkakehitys kertaa tuottavuuskehitys ja molemmat vaikuttavat siihen miten tässä käy

arvoisa puhemies

isot pärjäävät ilmankin näitä julkisia rakenteita mutta ennen kaikkea pienet ja keskisuuret yritykset matkailualalla mitä edellinenkin puhuja kaiketi piti pohjimmiltaan tässä sanomansa taustalla pienet ja keskisuuret yritykset matkalla tarvitsevat näitä rakenteita mitä tässä

mitä tulee toiseen täällä käytyyn keskusteluun liittyen tähän tasalaskutukseen ja tähän mittarointijärjestelmään suomi on tässä kohtuullisen edistyksellinen

joitakin niistä tuotetaan joitakin ei vielä

ne tulevat raportointivelvollisuuden piiriin niiden sijoitustoimintaa seurataan myöskin viranomaisten toimesta vähän tarkemmin kuin tähän saakka on tapahtunut

ensimmäinen on se että nämä molemmat virastot kilpailu ja kuluttajavirasto toimivat siis sellaisella alalla jossa markkinoiden toimivuus ja hyvä toimivuus on tärkeä asia

se pitäisikö suomen ryhtyä joihinkin sellaisiin toimiin joilla estetään niitten täällä tuottaminen tai täältä ajautuminen euroopan unionin ulkopuolelle on meidän yhteistä euroopan unionin politiikkaa

se on dramaattinen muutos hallituksen aikaisempaankin linjaan

latviassa se on melkein yhtä suuri mutta latviassa se perustuu lähinnä olkeen ja muuhun vastaavaan ja latviassa taas energian kokonaiskäyttö on aika pientä

se on tavattoman tärkeä asia

me kuulimme tänään verojaostossa että tulonjakomielessä tällä on niin sanottu regressiivinen vaikutus eli tämä veron osa lisää tuloeroja

meillähän vuoden loppuun mennessä pitää olla nykyaikainen mittarointi koko suomessa kaikkialla toteutettu ja se tarjoaa monia hyviä mahdollisuuksia energiatehokkuuden ja säästön parantamiseen

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päätynyt ensimmäisen käsittelyn esitellä nyt rakennetaan

täytyy vain toivoa että kaikki ne jotka ostivat näitä luottoja nyt sitten kykenevät myöskin maksamaan nämä luotot takaisin

tämän asian tämän lakiesityksen jatkeeksi voisi sanoa vielä sen että nyt tämä hallituksen esitys tietyllä tavalla parantaa myös mahdollisuuksia vastata suomalaisen talouden päivänkohtaisiin ongelmiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siinä mielessä voi sanoa että suomi on tämän biomassan mahtimaa ja me olemme päättäneet että me lisäämme merkittävästi tämän bioenergian käyttöä jo äsken kerrotulla tavalla

minä kyllä luulisin ja uskon että edustaja sinnemäki tietää mitä on tapahtunut täällä fossiilisten polttoaineitten markkinoilla

ja edelleen hallitus leikkaa myös sellaisista välttämättömistä toimista joihinka edellisen hallituksen ja eduskunnan aikaan oli sitouduttu joilla on talouden kannalta oma merkityksensä eli energian kannalta oma merkityksensä joilla on myöskin suomalaisen työllistämisen ja myöskin teknologian kannalta omaa merkitystä

viime sanoissani vielä aivan erityisesti kun tässä on myöskin alusluottojen takaamisesta kysymys ja niitten vientiin liittyvistä asioista en malta olla tässä sanomatta kun on monta kertaa täällä puhuttu siitä miten tämä telakkateollisuus ja sen menestyminen sitten hoidetaan että kyllähän se on esimerkki siitä millä tavalla todellakin valtiot myöskin euroopassa tulevat näihin rahoitusjärjestelyihin mukaan

ja pienempituloisten keskituloisten kohdalla emme me lupaa niillekään ihmisille enemmän kevennystä useimmille heistä kuin te lupaatte mutta me lupaamme kevennystä nykyiseen tilanteeseen verrattuna myöskin heille

kun ne toimivat tavallaan samalla politiikka alueella on nähty tarkoituksenmukaiseksi arvioida voisivatko ne sitten myöskin samassa virastossa toimia

unionin sisällä meillä ei missään tapauksessa tämmöisiä mahdollisuuksia ole eikä euroopan unioni ainakaan toistaiseksi ole tehnyt tällaista päätöstä suhteessa maailman kolmansiin maihin

kun se osa tärkeätä keskustelua jossa hallitus on tavallaan se herra on käyty ja siirrytään siihen keskustelun osaan missä me kaikki kansanedustajat voisimme käydä periaatteellista debattia hallituksen kanssa niin keitä hallituksesta täällä on paikalla

ja jos siinä nyt tasalaskumahdollisuus sitten palautetaankin että myöskin sellainen laskutus on mahdollista minä olen edustaja kumpula natrin kanssa ihan samaa mieltä siitä

sanotte että kun kivihiilen hinta on noussut niin se paransi turpeen kilpailukykyä ja sen takia piti turvetta rasittaa moninkertaisella verolla ja sitten ottaa vielä uusiutuvasta puusta tukea pois

arvoisa puhemies

totta kai tähän kaikkeen yhdistämiseen on vaikuttanut myöskin se että näinä aikoina kaikkien hallinnonalojen budjetit ovat tiukat ja näillä toimilla yhdistämällä uskotaan saatavan aikaan myöskin ihan maineen arvoisia säästöjä valtiontalouteen

erilaiset kasvurahastot pienten ja keskisuurten yritysten oman pääoman ehtoisen rahoituksen huolto tai sitten infrastruktuuri investoinnit sellaiset mihinkä valtion velkaraha budjetin kautta ei riitä näiden tämäntapaisten tarpeitten rahoittamiselle monta kertaa juuri nämä vaihtoehtoiset sijoitusrahastot tarjoavat sen instrumentin jolla voidaan hyvin kätevästikin vastata niihin rahoitustarpeisiin mitä äsken sanotuilla kohteilla on

arvoisa puhemies

kello on lyönyt niin paljon tällä hetkellä että kerta kaikkiaan suuria veronkevennyksiä ei ole varaa antaa ja niiden ihmisten joilta otetaan pitää olla rikkaimpia paremmin toimeentulevia ja heihin me kohdistamme ne suurimmat veronkiristykset niin kuin äsken täällä edustaja lintilän tekemä esitys selvää kieltä siitä kertoo